ensinnäkin pääministeri ja erityisesti kokoomuksen kansanedustajat opastavat meitä opposition edustajia siitä mitä täällä saa puhua ja sitten debattivaihe päättyy jokseenkin käsittämättömään ministerin opetusministerin purkautumiseen kaiken kansan kuullen julkisessa tilassa

kuten esityksen perusteluissa todetaan sosiaalihuollon painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin edistämiseen ennalta ehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen tarkoittaa käytännössä suunnitelmallista toimintaa etukäteistä ja varhaista vaikuttamista ongelmien ehkäisemiseksi mutta myös varhaisia oikea aikaisia palveluja ongelmien jo ilmettyä

arvoisa herra puhemies

valiokunta katsoo että kuntoutusjärjestelmämme hajanaisuuden edelleen vähentämiseksi sekä kuntoutusvastuiden selkeyttämiseksi olisi tarpeen arvioida kuntoutusjärjestelmämme toimivuutta ja eri kuntoutusten vaikuttavuutta kokonaisuutena

tässä on kohta jossa tämän lähetekeskustelun jälkeenkin meillä näyttää olevan erilainen näkemys eri puolueitten välillä siitä mitä onkaan sovittu tai mitä olisi pitänyt tavoitella

kyllähän ne kunnat ja ne kaupungit ja ne alueet jotka panostavat pärjäävät on sitten kyse lastensuojelusta tai muista palveluista jotka oikeasti ja aidosti panostavat perhetyöhön kotona tehtävään työhön vanhempien ja lasten väliseen tilanteeseen

en usko ministeriä sen verran tuntevana ihan henkilönäkin että kyse oli mistään teatteriesityksestä vaan aidosta suivaantumisesta mutta hämmentymään tämä laittaa

sosiaalihuolto tulisi esityksen mukaan nähdä myös varhaista ja kevyempää tukea järjestettäessä sosiaalisena investointina jonka avulla voidaan ehkäistä ongelmien kasautumista ja monimutkaistumista

hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä jonka tehtävänä on laatia ohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi

täällä on kannettu huolta nimenomaan pk yrittäjistä

valiokunta korostaa että panostaminen ennalta ehkäisevään työhön ja eri hallinnonaloja yhdistävään hyvinvointipolitiikkaan edistää yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä

osasairauspäivärahaa ja ammatillista kuntoutusta koskevat muutosehdotukset tukevat hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita työhön osallistumisen lisäämisestä ja työurien pidentämisestä

toistan jokainen tyylilajinsa jokainen retoriikkansa valitsee mutta kyllä se muuten niin on että ei opposition oikeutta tässä maassa viedä mikkelin torilla pidetyillä kädenpuristuksilla koska yhteistyö ja yhteinen tekeminenkin on aina sitä että siihen tarvitaan kaksi osapuolta

mikä on se malli joka mahdollistaa ilomantsilaisen fysioterapeutin jonka kollegoja muuten on maa täynnä tekemisen ja yrittämisen jatkossakin

uusi sosiaalihuoltolaki on entistä selkeämmin yleislaki ja väestö ja asiakasryhmäkohtaisissa erityislaeissa säädetään sosiaalihuollon sisällöstä yleislakia laajemmin ja yksityiskohtaisemmin

lisäksi ammatillista kuntoutusta koskeva muutos edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista

valiokunta pitää myönteisenä että sosiaali ja terveysministeriössä on valmisteilla vielä lisää kannusteita osatyökykyisten työhön osallistumisen lisäämiseksi sekä nuorten kuntoutusmahdollisuuksien parantamiseksi

minä tiedän sen että helsinki on perannut omat palveluketjunsa ja siellähän oli kyse siitä että tieto ei vain kulkenut paikasta a paikkaan b

kyllä me osaamme olla loukkaantuneita ja me osaamme olla syyllistäjiä ja me osaamme olla pettyneitä

uudessakin sosiaalihuoltolaissa korostuvat kuitenkin yksilökohtaiset tarpeet ja niihin vastaaminen mikä on esityksen asiakaslähtöisyyden kannalta perusteltua

kokonaan toinen asia sitten on se onko tämä sali sitoutunut ovatko kaikki puolueet tässä salissa sitoutuneet tähän hallituksen esitykseen

asiakaslähtöisyydestä muutama sana

esityksen perustelujen mukaan uudistuksen tavoitteena on turvata eri väestö ja ikäryhmien yhdenvertaista oikeutta riittäviin yleisiin sosiaalipalveluihin asiakaslähtöisellä lainsäädännöllä

minä odotan sitä hetkeä kun tämän maan tällä hetkellä kansanedustajamäärältään suurin puolue tähän oikein viimeisen päälle sitoutuu ja puheenjohtajakin ilmoittaa että tämä muuten viedään maaliin

tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten osallisuutta omatoimisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa palveluprosessissa

olisikohan sittenkin pitänyt hyväksyä ennemmin se esitys kuin mikä nyt on tulossa nimittäin perheiden kannalta tästä tulee aina vain hankalampi

arvoisa herra puhemies

tässä laissa on ongelmia ja alusta lähtien tämän lakiluonnoksen pohjana olleesta puheenjohtajien sopimuksesta lähtien on käsittääkseni ja minun mielestäni hyvin avoimesti kerrottu että tässä on perustuslaillisia ongelmia

meidän kaikkien huolena minusta pitäisi olla se että me pystymme säästämään euroja icttä ja digipalveluja parantamalla mutta pitää ottaa huomioon tilanne missä meillä on aina ihmisiä jotka eivät oman kuntoisuutensa vuoksi pysty hyödyntämään digitalisaatiota

valiokunta pitää myönteisenä esityksen lähtökohtaa jonka mukaan sosiaalihuoltoa tulee vahvistaa ihmisten elämänkaaren eri vaiheissa heidän omissa arkiympäristöissään

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä olevassa lakiluonnoksessa niitä on kyetty keväästä vähentämään mutta edelleen kyse demokratiasta ja kyse kunnallisesta itsehallinnosta erityisesti rahoituksen näkökulmasta ovat asioita jotka vaativat perustuslakivaliokunnan erittäin tarkan arvioinnin

asiakaslähtöisyyttä edistää myös asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisen omatyöntekijän nimeäminen asiakkuuden ajaksi

ministeri räty ei kiireeltään kerinnyt vastaamaan edes oman puolueensa edustajan kysymykseen näistä vanhempainvapaakustannuksista

huoli rahasta on iso kysymys ja ymmärrän oikein hyvin kuntapäättäjien ja kuntajohtajien viestin siitä että nyt julkisuudessa olevat rahoituslaskelmat eivät kaikilta osin ole toteuttamiskelpoisia

on ollut hienoa kuulla muistutuksia viime vaalikauden parlamentaarisesta työstä

alkoholilain kokonaisuudistaminen sitten jäi ja jos osaan arvata oikein niin ei suinkaan peruspalveluministeristä johtuvista syistä vaan jostakin täältä talosta ja ennen kaikkea tämän talon ulkopuolelta löytyivät ne voimat jotka tällä kertaa sen kaatoivat

valiokunta pitää tärkeänä uudistuksen tavoitetta madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja ehkäistä ongelmien pahenemista ennalta

uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti toimineista kunnista ja kuntayhtymistä on jo selkeää näyttöä siitä että muutoksilla voidaan vaikuttaa lastensuojelun asiakasmääriin ja kustannuksiin

lupaatteko ministeri huovinen että se valmis laki joka oli eduskuntaan tuloa vailla jää teidän pöydällenne jotta seuraaja voi sen ottaa tarvittaessa nopeastikin käyttöön

isosta muutoksesta seurannaisvaikutuksena on se että järjestelmässä jota rahoituksen osaltakin on nyt kaavailtu ne muutokset voivat olla isoja

uudistuksen tavoitteena on parantaa kotipalvelun laatua ja lisätä erityisesti lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja jotka ovat tehokas ennalta ehkäisevän ja varhaisten tuen muoto

edustaja henriksson minulla on tieto että uusi seelanti on hakemassa samantyyppistä mutta me olemme maailmassa ensimmäisenä rakentamassa sotea koska meillä on muun muassa etelä karjalasta ja kainuusta näyttöjä että palveluketjuja tiivistämällä ihmisten pompottaminen vähenee palvelut paranevat ja kustannukset pysyvät kurissa

ja toinen kysymys

mutta korostan sitä että se on nyt tämän salin käsissä se on valiokuntien käsissä ensin ja sitten eduskunnan täysistunnon käsissä mihin asentoon tuo rahoitusmalli menee

sosiaalihuoltolaki on teidän tontillanne yksi suuri uudistus joka tällä vaalikaudella viedään läpi

te kerroitte lisämäärärahasta ja sisältöhän on sen kaltainen että moneen hyvään asiaan pitäisi saada korjausta olisin kiinnostunut siitä erityisesti lastensuojelun osalta

me emme saa päästää käsistämme sellaista ratkaisua joka ajaa yhdenkään kunnan kohtuuttomaan tilanteeseen

arvoisa herra puhemies

millä tavalla sosiaalineuvos kananojan raportti ja sitten tämä pitkään valmisteltu sosiaalihuoltolaki nyt eteenpäin viedään

sosiaalihuoltolain uudistaminen merkitsee huomattavaa rakenteellista muutosta sosiaalihuollon toteuttamisessa

meillä on tässä riittävästi aikaa huolelliseen asian käsittelyyn niin että vielä näillä valtiopäivillä jatketuilla valtiopäivillä me saamme tämän lain tänne takaisin

kiitos

uudistuksen kustannusvaikutukset liittyvät suoraan siihen miten kunnat ja kuntayhtymät muuttavat toimintaansa ja palvelurakenteitaan lainsäädännön tarkoituksen mukaisiksi

olennaista on useiden yhdensuuntaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja monialaisen yhteistyön tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi

uudistuksen voimaantulon aikataulua on pidetty kuntien kannalta vaikeana ja on esitetty sen yhtenäistämistä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain kanssa

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että uudistuksen toimeenpano saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti ja että kunnille annetaan toteutukseen selkeä ohjeistus ja tarvittava koulutus

edustaja erkki virtanen ä poissa käsittelyn yhteydessä

asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä on meille parasta ja ministeri on tarttunut aivan oikeaan asiaan niin kuin pitää

on teidän vastuullanne se että ei ainakaan tapahdu mitään yllättävää saatikka sitten että se kehitys joka nyt näyttäisi olevan menossa vie meidät tilanteeseen jossa me joudumme sitten vähän niin kuin pakon edessä tekemään muutoksia tilanteessa jossa tässä maassa käsittääkseni on erittäin laaja yksituumaisuus siitä että asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä on se meidän mallimme

arvoisa herra puhemies

minun huoleni lähtee vaan siitä että nämä yksittäiset asiat ohjaavat meitä vievät meitä vähän ei nyt virran lailla mutta vievät tiettyyn suuntaan ja toisekseen tuolla eurooppalaisilla kentillä meillä ei oikein ole kaveria

yksi perusasioista kun tulevaisuutta rakennetaan on se että kun havaitaan ongelma pyrittäisiin etsimään sellaisia ratkaisuja joissa se mikä nykytilassa on hyvää pystyttäisiin säilyttämään korjaamaan se mikä korjattavaa vaatii

paine joka tulee ihmisten vapaan liikkuvuuden myötä joka on niitä euroopan unioni

pitäisi nähdä missä on ongelma ja pitäisi nähdä mittakaavassaan mittaluokassaan ne keinot joilla tuo ongelma kannattaa lähteä korjaamaan

huoli on aito ja se iso asia on että toivon mukaan meillä kansallinen yksituumaisuus säilyy että ne meidän peruspilarit suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan osalta säilyvät niistä ankkureista pidetään kiinni

meillä on täysin yhteneväinen näkemys siitä että tämän maan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja tulee kehittää tavalla jossa me saamme käytettävissä olevat rahat sekä ja ennen kaikkea osaavat ihmiset vastaamaan tulevaan palvelujen kysyntään

meillä ei ole eriäviä näkemyksiä siitä millaisia hartioita tarvitaan tulevaisuudessa palvelutuotantoa järjestettäessä pitää tehdä yhdessä

meillä ei ole eriäviä näkemyksiä otsikkotasolla siitä että palveluja tulee monimuotoistaa tulee kehittää tulee viedä asioita aivan uudelle tasolle miettiä uusia ratkaisumalleja

hallitus on julistanut että se kestävyysvaje joka tämän maan taloutta uhkaa ja on jo olemassa ratkaistaan kuntarakennetta muuttamalla ja vannotaan sen nimiin että kuntarakenteen muutokset on se mikä korjaa tämän ongelman ja myös sen mittakaavakysymyksen jonka kerrotaan nyt ratkaisevan tämän kestävyysvajeen

tässä on valuvika tässä on mittakaavavirhe ja se iso kysymys tämän jälkeen on se että meillä ei olisi yhtään päivää eikä yhtään viikkoa eikä kuukautta hukattavana siinä työssä jota tuolla paikallisella tasolla tehdään palveluverkkoja palvelurakennetta kehitettäessä yhtään päivää ei olisi hukattavissa

me olemme tilanteessa missä erittäin monilla seuduilla ja alueilla kaikenlainen kehittämistyö on pysähtynyt kiitos sen että on lähdetty liikkeelle ei niinkään taidolla ja osaamisella vaan pakolla ja uhkailemalla

arvoisa herra puhemies

himmeli on rakennelma koriste josta voi ottaa pois yhden osan ilman että se himmeli hajoaa tai edes vaurioituu

pitää osata ottaa oikea pala pois tai pitää osata lisätä oikeaan paikkaan uusia osia jotta näin tapahtuu

tässä kuntauudistuksessa on suuri vaara käydä niin että se rakennelma joka meillä on terve tuhotaan vain ja ainoastaan siksi että tehdään vääriä siirtoja

itse toivoisin hallitukselta rohkeutta etsiä niitä mittakaavaan nähden oikeita ratkaisumalleja ja yksi niistä eikä vähäisimpänä on se miten jatkossa tässä maassa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut rahoitetaan

arvoisa herra puhemies

suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden selviytymistarinassa tulee olemaan erilaisia osia osia joissa mahdollistetaan edesautetaan tuetaan sitä että voidaan tehdä työtä jaksetaan siellä työpaikalla

sehän se ongelma on ei se kuka järjestää tai missä järjestetään se on loppujen lopuksi toissijainen ongelma sen rinnalla mistä rahat

kuntoutus on eräs keino yksi keino niistä toimenpiteistä joilla ensinnäkin mahdollistetaan työelämään mukaan pääsy ja toisekseen työelämässä mukanaoloa jaksamista voidaan edesauttaa kuntoutuksen keinoin

näyttää tällä hetkellä siltä että syy siihen miksi tuota tarmoa ei ole näköpiirissä on se että hallituksen sisällä on niin suuret ideologiset eriävät näkemykset että tämäntyyppinen uudistustyö ei ole mennäkseen eteenpäin

meillä on sosiaaliturva hyvin monisäikeinen

kuntoutukseen sen moninaisissa eri muodoissaan pelkistyy yhteen sanaan yhteen toimintaan niin sosiaaliturvan monisäikeisyys monimutkaisuus kuin sitten sosiaali terveydenhuollon palvelujen rahoitukseen liittyvät kysymykset

nykyistä parempaan tilanteeseen on mahdollista päästä muun muassa tämänkaltaisella lakiesityksellä joka nyt käsittelyssämme on jossa siis edesautetaan saa

sitä että osasairauspäivärahaa saavien tilanne paranee he voivat saada osasai rauspäivärahaa pidemmän aikaa kuin tällä hetkellä ja toisekseen ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä säännöksiä muutetaan

miksi me puhumme näin kuin me puhumme

se tarkoittaa käytännössä sitä että jos ja kun eduskunta saa aikataulun mukaan lain käsiteltäväkseen se laki pitää olla täällä ensi syksynä

arvoisa herra puhemies

hallituspuolueitten edustajat ovat aika monet kaivanneet oppositiolta kiitoksen sanoja liittyen tähän nyt käsittelyssämme olevaan kehysratkaisuun

kuntia tullaan kuulemaan tilanteessa jossa kuntien valtuustojen pitäisi antaa minulla olevan tiedon mukaan huhtikuun loppuun mennessä kunkin kunnan kohdalta lausunnot siitä mitä kyseisen kunnan kohdalla tapahtuu mitä mieltä siellä paikallisella tasolla ollaan

toinen on työmarkkinatuen tarveharkinnan poistuminen ja toinen on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan varojen turvaaminen resurssien turvaaminen niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuden saaminen on maassa mahdollista

tänään kuulimme varsinkin opetusministeriltä lähes virtuoosimaisen suorituksen siitä kuinka upeaa fantastista ja kertakaikkisen hienoa tapahtuu ammattikorkeakoulujen osalta

kun leikataan

kun täällä sattuu istumaan saman vaalipiirin hallituspuolueitten kansanedustajia salissa tällä hetkellä niin kysynpä vaan miltähän se mahtaa kuulostaa lahden ammattikorkeakoulun opettajien tai opiskelijoitten näkökulmasta kun kylmästi toimitaan vastoin oman maakunnan tahtoa vastoin sitä että on esitetty rakentava ehdotus muutosvaihtoehto sille oltiin valmiita toimimaan oltiin valmiita tekemään tekemään rakentava ehdotus siitä miten nämä alun perin esitetyt leikkaukset aloituspaikoissa toteutettaisiin

pääministeri tuli tänään saliin

otan esiin vain yhden näistä hänen neljästä linjauksestaan joka on hieman omituinen tai ainakin sanojen selityksessä on meillä oppositiossakin oppimisen varaa

tähän mennessä tällä vaalikaudella tehdyt päätökset vievät kuntien valtionosuuksia satoja miljoonia lähelle miljardia vaikka tulee kompensaatioitakin tätä suuruusluokkaa

tulkoon kertaalleen ääneen vielä sanottua että lapsilisien tasasuuruinen leikkaus on pöljääkin pöljempi esitys ja se tulisi peruuttaa

mutta kun samanaikaisesti puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tilanteessa jossa meidän peruspalvelumme terveydenhuoltomme sosiaalipalvelumme vanhustenhuoltomme yskii niin kyllä minusta sosiaalinen oikeudenmukaisuus on siitä aika kaukana

hallituksen tulisi vetää tämä esitys täältä pois

vielä pöljemmäksi tämän esityksen tekee se että tätä yritetään kompensoida perheille tavalla jossa on kaksi eri näkökulmaa

ensinnäkin malli jossa veromuutoksen kautta yritetään kompensoida tätä ja sitten toinen pää on se pääministerin kehotus välikysymyskeskustelussa niille jotka ovat toimeentulotukeen oikeutettuja miten heidän tulisi toimia

meillä on maassa hallitus jolla on hallitusohjelma joka on teksteiltään hieno mutta euroiltaan jotain ihan muuta

lailla mahdollistetaan työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen ja se koskee sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä

edustaja lauslahdelle

yksi konkreettinen esimerkki

hallituspuolueiden ryhmät ovat päättäneet neuvotella torstaina uuden lapsivähennyksen kohtalosta

peruspalveluministeri lupasi eduskunnan edessä joulukuussa budjettikäsittelyssä että kehyksissä ratkaistaan omaishoidon tuen verokohtelu